puolustusvoimien suorituskyky ja sen uskottavuus perustuvat kriisi ja uhkatilanteessa kykyyn säädellä puolustusvalmiutta joustavalla tilanteen edellyttämällä tavalla

pakko on paha sana ja tähän pakkoruotsi sanaan voidaan liittää se että sehän on alun perinkin tarkoitettu muun muassa virkamiehille jotka joutuvat käyttämään kahta kotimaista kieltä toimissa toimiessaan

äidinkieli taasen on sydämen kieli ja jokainen joka omalla äidinkielellään puhuu löytää varmasti ne oikeat sanat ja ne tulevat myös sydämestä

tämän kansalaisaloitteen tarkoitus ei varmasti ole loukata niitä ihmisiä jotka käyttävät toista kotimaista kieltä omanansa ja niin poispäin mutta mielestäni se vapaaehtoisuus millä kuitenkin meillä suomessa pitäisi erilaisia kieliä lähteä opiskelemaan koulussa pitäisi huomioida ja ajatella myös suomen kansainvälistymistä ja sitä millaisen voimavaran sillä uudella kielellä ihminen saa maailmalle lähtiessään

ja kyllähän se niin on että eurooppaanhan täältä suunnataan ja muualle maailmaan ja siellä pärjätään kansainvälisillä kielillä

ruotsin kielen opiskelun ongelma on siinä että mikäli olisi tarkoitus että sitä oikein kunnolla oppisi niin sitä pitäisi varmasti opettaa enemmän ja myös käyttää arkipäivässä

arvoisa herra puhemies

kuntauudistusta tehdään vauhdikkaasti ja varmasti olette hakeneet mallia myös maailmalta vai oletteko

tanskassahan tehtiin kuntauudistus jokunen vuosi sitten ja siellä jälkeenpäin on todettu että lähipalvelut heikkenivät ja lähidemokratia oli myös asia mikä heikkeni

oli tarkoitus vähentää heitä mutta päinvastoin johta jien määrä vain lisääntyi

arvoisa puhemies

edustaja saarakkala nosti todellakin hyvän asian vielä tähän keskustelun päätteeksi esille eli todellakin muutaman vuoden kuluttua kuudesluokkalaiset alkavat opiskella ruotsin kieltä jo aikaisemmin elikkä sitä varhennetaan vuodella

arvoisa herra puhemies

tästä on tullut vanhemmilta yhteydenottoja ja myöskään tietysti pienet koululaiset eivät ehkä välttämättä vielä ymmärrä mistä on kysymys että tulee uusi oppiaine ja siihen tarvitsee sitten totta kai paneutua ihan eri tavalla

on aivan hämmästyttävää että potilasvahingot eivät siitä huolimatta vähene

meillä on potilasturvallisuusstrategia ja kyllä minua todellakin ihmetyttää että täällä tulevassa ennusteessa ensi vuodelle potilasvahinkojen arvioidaan vain lisääntyvän

siinä kerrottiin realistisesti tilanne mikä on suomessa

irtisanomiset ja heikko työllisyystilanne ja taloustilanne lisäävät toimeentulotukiasiakkaiden määrää ja toimeentulotukihan on viimesijainen sosiaalietuus ja se pitäisi tosiaan maksaa viikossa

se oli täysin yllätyksellistä

pidän kyllä tätä asiaa perin kummallisena että näin varhaistamalla yritetään tätä asiaa entisestään viedä eteenpäin

on hyvin ikävää että saamme toistuvasti kuulla että nämä maksuajat eivät kuitenkaan toteudu vaan ihmiset joutuvat odottamaan jopa viikkoja rahaa tilillensä ja voi vain kuvitella millainen hätä ja paniikki siellä perheessä on kun rahaa ei kukkarossa ole

kysyisin lääkkeistä

tämä aloite on oiva esimerkki siitä että kansalaiset kuitenkin kokevat että vapaavalinnaisuuden pitäisi olla tässä se ponsi jonka kärki edellä sitten edetään

vielä potilasvahingoista sen verran että valvira tiedotti juuri havainneensa päivystyspisteissä suuria uhkakuvia ja vaaratekijöitä

on hyvin tärkeää että tällä uudella hallituksen esityksellä ruvetaan seuraamaan ja tehostamaan seurantaa toimeentulotuen ja lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta

se on merkittävä muutos ja syytä on myös huomioida resurssit siellä kunnissa kuin myös valviralla jolle tulee aavistuksen verran tästä painetta joskin sanotaan että työmäärä ei valvirassa lisäänny koska me tiedämme kaikki että valviralla on paljon valvottavaa ja silmän alla paljon erilaisia asioita

ihan tähän hallituksen esitykseen

kannan sitä samaa huolta mikä on täällä valiokunnan mietinnössä myös mainittu elikkä kannetaan huolta äänestysaktiivisuudesta

tulevissa vaaleissakin varmasti täytyy tehdä kaikkemme että saamme demokraattisesti ihmiset liikkeelle ja äänestämään ja toimimaan

on toivottavaa että tämä esitys parantaa ihmisten tilannetta ja asemaa ennen kaikkea niiden jotka ovat hädässä ja pulassa

kaikki se työ mitä täällä eduskunnassa on tehty ja minkälaista päivän politiikkaa olemme näyttäneet suomalaisille ja kansalaisille ei varmasti välttämättä innosta ihmisiä ääniuurnille koska toiminta on välillä ollut poukkoilevaa

tämä on se asia mistä tuolla kentillä ihmisiä tavatessa tulee hyvin paljon palautetta ja ihmiset sanovat että heiltä on mennyt usko ja he eivät luota siihen että poliitikot ajavat heidän asioitaan

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusoikeuslakia siten että vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoa kevennetään ja että lainkäyttöasioissa ei kaikissa tapauksissa päätöstä tehtäisi muodollisessa istunnossa

täällä toimiessamme tehkäämme kaikkemme sen eteen että ihmiset kuitenkin pystyisivät luottamaan niihin päätöksiin mitä täällä tehdään

kyllä tämänpäiväinenkin päätös sote uudistuksesta varmasti mietityttää monia ihmisiä

perussuomalaiset lakivaliokunnan jäsenet näkevät että ehdotettuun lakiin sisältyy valiokunnan muutosehdotusten jälkeenkin eräitä ongelmia

edellisessä puheenvuorossa nostin ikääntyneisiin kohdistuvat väkivaltateot esille ja kiitän kaikkia niitä edustajia jotka kuuntelivat puheenvuoroni ja kommentoivat sitä

eräs keskeinen yleisesti esitykseen sisältyvä ongelmatekijä on se että tuomioistuimien riippumattomuus sen myötä vaarantuisi

haluan nostaa tässä esille myös tämän toisen puolen asiaan liittyen eli nämä omaisuusrikokset

ensimmäisenä asiana on erityisesti suhtauduttava kriittisesti ehdotuksiin ratkaisukokoonpanon supistamisesta

ongelmana tässä on varsinkin se että vakuutusoikeudessa asioita ratkaistaessa ja siellä tehtävässä päätöksenteossa tarvitaan harkintaa lain soveltamisessa

niiden mukaan varkaudet ja törkeiden varkauksien määrät olivat kasvaneet viimeisten viiden vuoden aikana viidenneksen ja olisikin mielenkiintoista seurata myös tulevaisuudessa mihinkä suuntaan nämä rikostilastot alkavat menemään

kyseessä yleensä on lompakko käsilaukku tai rahan huijaaminen tai pankki tai luottokorttivarkaudet ja ei ainoastaan ikääntyneillä vaan myös vammaisilla

lopuksi valiokuntaryhmämme haluaa erityisesti kiinnittää huomiota myös siihen että vakuutuslääkärijärjestelmästä puhuttaessa olisi äärimmäisen tärkeää se että hoitavan lääkärin tai hoitavien lääkärien lausunto olisi ensiarvoisen tärkeässä asemassa kun esimerkiksi työkykyä arvioidaan

meillä oli pari vuotta sitten espoossa tilanne jossa pankkikortilla varastettiin vammaisen henkilön tilit tyhjäksi ja vaikka oli valvontakameran kuvaa olemassa poliisi ei pystynyt saamaan tätä henkilöä koskaan kiinni ja nämä ihmiset sitten menettivät rahansa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä sekä lakivaliokuntaryhmämme katsoo kuitenkin että tällöinkin hoitosuhteen on tullut olla riittävän pitkä jolloin hoitava lääkäri tuntee potilaan parhaiten

tällaisessa tilanteessa hoitavan lääkärin intressissä on huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla potilaansa terveydestä ja hyvinvoinnista

rikosilmoitusten tekeminen ja tutkintaprosessin aloittaminen on haasteellista ja todistajalausuntojen antaminen no siihen tietysti vastataan

ihmiset joita vakuutusasiat ja vakuutusoikeudenkäynnit koskevat ottavat yhteyttä ja kertovat niistä tunteista ja tilanteista millaista on odottaa pitkään päätöstä vaikkapa eläkkeelle pääsystä

tein asiasta kirjallisen kysymyksen edellisellä kaudella ja internetin välityksellähän nämä hoituvat mutta täällä on tänäänkin puhuttu siitä että eivät kaikki ikäihmiset ole siellä netissä eikä pidäkään olla

tämä on hallituksen esityksenä sellainen että meidän mielestämme vaarana on oikeusturvan heikkeneminen ja siinä mitä erityisesti kyllä haetaan luottamuksen paranemista tähän vakuutusoikeudenkäyntijärjestelmään voi käydä päinvastoin niin että kansalaisten luottamus siihen heikkenee juuri näiden perustelujeni takia

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on aihioita liittyen turvalliseen elämään myös iäkkäänä ja siitä tulee antaa myös hallitukselle kiitosta mutta jatkossa edelleenkin kohdistaa tähän katsetta

ikääntyneiden hyvä turvallinen ikäelämä ja se että he saavat elää turvallisesti on erittäin tärkeää ja me olemme velkaa sen myös meidän ikäihmisille

arvoisa herra puhemies

samalla kysyin onko saatavilla tietoa hallintarekisteröinnin vuoksi menetetyistä verotuloista

kanta hanketta tulee seurata koska kustannukset ovat siellä ylittyneet ja tuntuu että valmista ei tule

lopuksi muutama sana köyhyydestä

joka päivä mainostetaan että joulu tulee ostakaa lahjoja nyt on tarjouksia ja uusia tuotteita aivan kuin meillä ei olisi huonoa tilannetta ollenkaan

kysymykseeni vastannut ministeri häkämies keskittyi kokoomuksen ja rkpn oppien mukaisesti korostamaan tasapuolisten kilpailuolosuhteiden tärkeyttä

minua järkyttää se että monessa perheessä mietitään tiukasti millä tavalla niitä lahjoja ostetaan mutta kun tuonne tavarataloon menee siellä kaikki unohtuu

siellä unohtuu se että kukkarossa ei ole rahaa ja perheessä on työttömyyttä ja elätellään sellaista suurta kuplaa että meillä menee hirveän hyvin

näillä rahoilla olisi esimerkiksi käyttöä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla varmasti yleishyödyllisempää käyttöä kuin mihin ne nyt menevät

tämä on myös minun viimeinen budjettipuheeni ja haluan kyllä muistuttaa siitä että joulu tulee mutta se ei tule kaikille yhtä onnellisena ja lapset siellä kodissa kuitenkin sitä joulupukkia odottavat ja sinne perheisiin katsoen meidän tulee tehdä niitä päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuuteen

mielestäni siinä mennään sellaiselle alueelle joka on perheen yksityisyyttä ja kyllä perheet pystyvät päättämään kuka lasta siellä kotona hoitaa

miksi hallitus ei halua kertoa hallintarekisteröinnistä avoimesti vaan keskittyy toistamaan kilpailukyvyn säilyttämismantraa

monesti isä on juuri se parempituloinen ja äiti on ehkä se jolla ei ole edes sitä työpaikkaa eli sinne kortistoon sitten voi se äiti joutua

vähintäänkin toivottavaa olisi kertoa asian valmisteluun osallistuvien tahojen intresseistä ja lain vaikutuksista hyvän hallintotavan mukaisesti eli aiempaa kattavammin ja julkisemmin ja tietenkin riippumatta siitä missä ministeriössä virkamiestyö tehdään

mutta kiitos puhemies

harmaan talouden torjunta on nykymaailmassa niin tärkeä ja kiinnostava asia että sitä ei pidä kokonaan peittää kilpailukykyretoriikan alle ei vaikka mieli kuinka tekisi

arvoisa herra puhemies

tässä kuntalaissa on mielestäni hyviä asioita

kyllä itseäni huolestuttaa

minua huolestuttaa se täytyykö vanhuksen anella ja anoa sitä hyvää hoivaa omaan kotiin

omaiset kirjoittavat sinne että hyvin hyvin huonokuntoinen äiti on omassa kodissaan voi olla liki sokea on liki liikuntakyvytön on muistisairas ja siellähän sitten tapaturmat vaanivat

toki se tuo kustannuksia mutta tällä hetkellä kun olemme paljon puhuneet täällä vammaisten ihmisten asioista se on mielestäni sellainen signaali että sitä ei olisi voinut millään missään nimessä jättää tekemättä

esimerkiksi kaatumistapaturmat ovat iäkkäille hyvin yleisiä

tässä lakiesityksessä nyt kerrotaan että edellytykset pitkäaikaiseen laitoshoivaan kiristyvät

se tarkoittaa sitä että pitkäaikaishoivapaikkaa on vaikeampi tämän lakiesityksen myötä saada

kriisikuntamenettelystä kannamme huolta siinä mielessä että sehän on alun perin tarkoitettu pienille kunnille silloin kun ne ovat taloudellisessa ahdingossa

kun talouden näkymät suomessa kuitenkin ovat sitä luokkaa että myös suurissa kunnissa alkaa olla ongelmia sen selviämisen kanssa niin kuinka tämä kriisikuntamenettely sitten pätee näihin suuriin kuntiin

suomessa liki ilmiöksi ovat osoittautuneet ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuneet rikokset

huolta on myös kannettava siitä ovatko pakkoliitokset tulossa sitten näitten kriisikuntamenettelyjen yhä selvemmiksi vaihtoehdoiksi

ideaalihan se olisi ja ihanaa että se hoitaja olisi aina sinne kotiin saatavilla mutta ei se niin aina mene vaan aika yksinäistä siellä omassa kodissa on

uudellamaalla viime vuonna tehtiin liki parituhatta tällaista ikääntyneeseen kohdistuvaa rikosta ja suurin uhka on helsingissä joutua rikoksen kohteeksi

tätähän me emme toivo vaan kuntaliitoksiin pitäisi olla kannustimena myös se vapaaehtoisuus

myös nettihuijaukset ovat yleistyneet mutta tyypilliset taskuvarkaudet ja pankkikorttirikokset ovat myös niitä joihin ikääntyneet joutuvat

arvoisa herra puhemies

olen tehnyt useita kirjallisia kysymyksiä teille ministeri tästä aiheesta ja se on nyt myös juuri eilen uutisoitu laajasti että nämä rikokset todellakin lisääntyvät ja ovat uhkana yhä useammalle ikääntyneelle

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan esitutkintalakiin ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin lisättäväksi säännökset syyteneuvottelusta

syyttäjä voisi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä ettei esitutkintaa toimiteta kaikkien rikosten osalta kun henkilön epäillään syyllistyneen useampaan rikokseen ja hän on tunnustamalla edistänyt rikosten selvittämistä

tämän lakiesityksen tarkoituksena on ottaa käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä maksu joka on nimeltään rikosuhrimaksu ja sen tarkoituksena on vahvistaa uhreille suunnattuja tukipalveluja

myös omaishoitoa perhehoitoahan tämä lakiesitys kovasti korostaa

syyttäjä voi samalla sekä myös silloin kun tutkittavana on yksi kokonaan tai olennaisilta osiltaan tunnustettu rikos sitoutua vaatimaan rangaistusta lievemmän rangaistusasteikon mukaisesti

millä tavalla ikääntyneiden ihmisten tilanne voitaisiin huomioida näissä ohjelmissa

tällä maksulla saadulla tuotolla on tarkoitus rahoittaa rikoksen uhreille kohdennettuja tukipalveluja

perussuomalaiset esittivät lakivaliokunnassa vastalauseen tähän hallituksen esitykseen ja me esitämme että lakiehdotus hylätään

tämä ehdotettu syyteneuvottelu on suomalaisessa rikosprosessissa ja rikosoikeusjärjestelmässä uudentyyppinen ja periaatteellisesti hyvin merkittävä kysymys

tästä seuraa että toisin kuin nyt käsitellyn esityksen kohdalla on lainvalmistelua koskevien säädöspoliittisten linjausten valossa arvioituna hyvän lainvalmistelun vaatimusten olisi tullut täyttyä

sitä on kritisoitu jonkun verran siitä syystä että maksut tulisivat kerätyiksi suurilta osin muun muassa liikenteestä mutta kuitenkin kun on rikokseen syyllistynyt niin sitten tämä maksu tulisi maksettavaksi

lainvalmistelun kehittämisohjelmien mukaisesti nyt käytetty työryhmävalmistelu on perusteltu ainoastaan kun hankkeen luonne ja kiireellisyys ovat määrääviä valmistelutapaa valittaessa

kyseisessä yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan laajassa hankkeessa olisi tullut käyttää laajapohjaista valmistelumuotoa korkeatasoisen lainvalmistelun varmistamiseksi jolloin taustat muutostarpeet ja muutokset selvitetään riittävällä kattavuudella

ensin jäädytettiin lapsilisien indeksikorotukset sitten leikataan itse lapsilisää kolmanneksi tehdään kotihoidon tuen pakkojakaminen molempien vanhempien kesken

eli tukipalveluihinhan tämä raha menisi ja mielestäni summat eivät ole niin suuria etteikö niitä voisi tällä lailla säätää

kaiken kaikkiaan pidän tätä hyvänä esityksen yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakien sisällön mietin valaisemalla kiihdytetään ensimmäinen käyttö päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän esityksenä